on myös kysyttävä mikä on nykyisen hallituksen arvopohja kun puhutaan koulutuspolitiikasta

muuttuneet elintavat liikunnan väheneminen ruokailutottumusten huonontuminen näkyvät

eikö tasa arvoisen koulutuksen saaminen koko maassa kaikille nuorille ole enää arvo sinänsä ja myöskin äärettömän tärkeä asia koko maan kilpailukyvyn kannalta

suunniteltu makeisvero toivon mukaan suuntaa elintarvikevalintoja terveellisempään suuntaan

suomen viljelijät ovat tunnetusti eun priimuksia maatalouden ympäristöasioissa ja ympäristön hoidossa vaikka usein päinvastoin väitetään

millainen on semmoinen sivistysmaa joka asettaa lapsensa ja nuorensa eriarvoiseen asemaan sen mukaan missä hän sattuu

pitäisikin pohtia vakavasti olisiko mahdollista verotuksen keinoin edistää vielä terveellisten ruoka aineiden kuten vihannesten käyttöä alentamalla näitten tuotteitten verotusta

hallinnon karsimista nimenomaan ympäristön hoitoon liittyvän työn osalta on toivottu jo kauan ja se on ollutkin myös tämän hallituksen tavoitteena

arvoisa puhemies

poissa

on ollut puhetta ympäristölupamenettelyiden keventämisestä esimerkiksi niin että kotieläinrakennusten ympäristöluvista siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn

kuten selonteossa todetaan maatalouspolitiikka on kotimaisen ruuan mahdollistaja

kysynkin ministeriltä